kiitoksia

toteaisin sen että kaikki pienituloiset ovat etuutensa ja tukitoimensa ansainneet mutta kaikki eivät voi saada kaikkea samanaikaisesti

kun on kysymys eduskunnan hallinnosta niin toivoisin että eduskunta liittyisi niitten työnantajien joukkoon jotka jo ovat siirtyneet savuttomaan työpaikkaan

kaikki kunnia sille mitä edellinen hallitus teki pienituloisten ihmisten hyväksi

ei pysyviä ikuisia valtion tulojen menetyksiä verokevennyksiä ja erilaisia kelamaksun alennuksia jotka ikuisesti vievät valtion tuloja

nyt on tullut toisenlaisen porukan vuoro

mutta vielä ehditään kohtalaisen hyvin linjan ja esimerkin näyttäjäksi kun vain tähän ryhdytään

nämä kaikki edistävät heidän ostovoimaansa ja kansantaloudessa tämä toimii niin että kun pienituloiset elävät kädestä suuhun niin se rahahan ei tee pesää siihen kotitalouteen

tälläkin on työterveydellisiä merkityksiä ja vaikka mitä joten tämä ei ole ollenkaan huono tapa ja ihminen kestää työpäivän mitan ilman tupakkaa

kysyn ministeriltä

aiotteko taistella lisää rahaa tähän hallituksen valmistelemaan elvytysbudjettiin

kiinnitän myöskin ministerin huomiota siihen että näitten rahojen osalta on suuria tarpeita myös eteläisessä suomessa on sammatin kunnassa on hormajärvellä ja vaikka missä

tästä tulee veronmaksajien kesken aivan uusi jako ja se on onneton tie

finnair testaa sitä joka päivä lennoilla helsingistä bangkokiin

sitten sen verran toteaisin että kun tämmöistä täsmätukea tarvitaan ja se toimii vipuvaikutteisesti niin toivoisin että keskustapuolue voisi ajatella ja arvioida uudelleen miten tämmöinen ruuan arvonlisävero tai ylipäänsä yleinen arvonlisävero toimii

niin kuin täällä aikaisemmin totesin koska valtiolla ja kunnilla on se yhteisvastuu palvelujen tuottamisesta niin siksi olisi mietittävä mikä on taloudellisin tapa tuottaa ne palvelut kun ne pitää rahoittaakin

saamme tietysti tässä yhteydessä pikkasen katsoa myös peiliin etenkin hallituspuolueitten edustajat kun valittelemme tämän menokohdan määrärahan pienuutta

miksi ette laita enemmän rahaa siihen

sitten tämä tärkein lausuma

tämmöisenä aikana kun rahaa ei ole kunnilla jos ei ole valtiollakaan niin sitten kannattaa miettiä kun summat ovat miljardiluokkaa ne ovat valtavan suuria summia että mikä osapuoli menee pankkiin ja pyytää lainaa

arvoisa herra puhemies

täällä on puhuttu harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta liittyen näihin sosialidemokraattien esittämiin lakialoitteisiin jotka siis vahvistaisivat valtion taloutta lisäisivät tuloja parantaisivat rehellisten yrittäjien mahdollisuutta menestyä markkinoilla ja ovat siinä mielessä siis äärettömän yrittäjäystävällisiä

tämän asian luonnetta on kuvailtu täällä määrällisesti ja laadullisesti monelta eri hallinnonalalta katsottuna

se toimisi elvytystavoitteita ajatellen paremmin

mutta jos me jotka täällä nyt paikalla olemme mietimme tätä että pitäisi ottaa lainaa niin kyllä kai meistä pankkiin menisi sitten jos me porukalla otetaan niin se henkilö joka sen lainan sieltä saa edullisimmin jos me olemme siitä velasta yhteisvastuullisesti vastuussa

tämän asian luonnetta voi myöskin katsoa siltä kannalta että erittäin harvoin eduskunnan täysistunto on näin yksimielinen jostakin asiasta

miten se ilmenee

ja kuntien ja valtion kesken on näissä olosuhteissa tämä roolijako ja sen vuoksi kuntia ei pitäisi tässä ajaa velka ahdinkoon

esimerkiksi niin että kun hallitus on tuottavuusohjelmansa nimissä eli henkilöstön irtisanomisohjelmaa toteuttaessaan leikannut resursseja verohallinnolta tullilta poliisilta asiantuntijoitten ilmoituksen mukaan todennäköisyys jäädä kiinni talousrikoksia tehdessä harmaata taloutta harjoittaessa esimerkiksi verotarkastuksen piiriin joutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä

täällä ei ole yhtäkään riitasointuista puheenvuoroa toistaiseksi kuultu eikä kuulla tässäkään yhteydessä

valtion pitäisi vahvempana isoveljenä ottaa se velka vahvistaa kuntataloutta koska se olisi yhteiskunnan kannalta julkisen sektorin kannalta veronmaksajan kannalta taloudellisin tapa

ensinnäkin tämä lisätalousarvio olisi pitänyt antaa jo ennen juhannusta

mitä kilpailukykyyn tulee nyt ollaan kilpailukykyä hakemassa työttömien selkänahasta

nyt tällä tavalla toimien kun valtio keventää velkarahalla valtionverotusta se pakottaa kunnat veronkorotuksiin

sukelletaan suurtyöttömyyteen vaikka olisi ollut resursseja kun valtiontalous on lähtökohtaisesti ollut vahva

kyseessä on tuhannet ihmiset miljardit eurot miten punnuksia halutaankaan sitten laittaa

ei ole tarkastavia resursseja

en tiedä pitäisikö julkiselta paikalta edes tällaista sanoa eli innostaako tämä entistä enemmän ihmisiä toimimaan väärin mutta näin hallitus on vaan toiminut

elvytystavoitteita ajatellen hallitus pelaa täysin tehotonta nollasummapeliä

tästähän on jo asiantuntijatahoillakin julkisia puheenvuoroja että tämä elvytys ei toimi tällä tavalla toimien

nyt on tehty pysyviä tulojen ja verojen menetyksiä jotka jäävät tulopohjista puuttumaan ikuisesti ja silloin on kysymys jo kymmenistä miljardeista

ne henkilöstösäästöt ovat olemattomat joita väkeä irtisanomalla on saatu aikaan verrattuna siihen intressiin joka on menetetty menetettyinä tuloina

aloitan kommentoimalla edustajakollega halla ahon puheenvuoroa siltä osin kun hän totesi että verotus on aina yritystoiminnan kannalta kielteistä

mitä siitä jää jäljelle

eräällä tavalla näitä elvytystavoitteita ja niiden saavutettavuutta ajatellen niin kyllä tässä on nyt käymässä ja joiltakin osin jo käynyt niin että valtio päävastuullisena ampuu itseään polveen

eihän se tulli voi toimia niin että jossakin rajavartioasemalla esimerkiksi sytytetään autojen läpivalaisuhalliin valot ja pelotellaan sillä lailla rikollisia

kyllä meidän on kai tunnustettava se että kerättävillä verotuloilla luodaan nimenomaan edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnalle

mutta vaikka kaikki olisi tehty vimpan päälle jos se loppukäyttäjä ei käytä asiallisesti rakennustaan niin hän tuhoaa kaiken sen mitä siinä edellä on tehty vaikka olisi kuinka hyvin valvottu ja kuinka hyvin rakennettu

näinkin kuulemma joudutaan tekemään eli annetaan jokin tällainen signaali siitä että hallissa palaa valot ikään kuin siellä sitten tarkastettaisiinkin ja tämäkin on jo vaikuttanut eräitten autojen reitinvalintoihin kuuleman mukaan niin että ne ovat kääntyneet rajalla ja vaihtaneet suuntaa

herra puhemies

rakennetaan sellaista infraa koulutetaan työvoimaa niin että yritykset voisivat mahdollisimman hyvin pärjätä maailmanmarkkinoilla

sosiaaliturva paranee harmaaseen talouteen puututaan pääomatuloja verotetaan entistä ankarammin raamisopimus saatiin aikaiseksi valtavan suuria asioita

näkemysero on vain siinä että me kohdentaisimme ne toisin toisin kuin ministeriaitiosta jossa tälläkään hetkellä ei ole yhtään ministeriä silloin tällöin väitetään että meidän esityksemme olisivat jotenkin ylimittaisia tai että me veisimme maan perikatoon ja konkurssiin

eli tämän voi tuhota yhtä lailla lähtöhetkellä kuin maaliintulon hetkellä ja kaikissa muissa vaiheissa siinä välillä

kunnat ovat paljon vartijoita

toivoisin että pikkasen kansanedustaja halla aho voisi ajatteluaan tältä osin liikuttaa tänne hyvinvointiyhteiskunnan suuntaan

osataanko laatia tarjouspyyntö oikein miten laatua valvotaan miten sopimukset puretaan tai niitä muutetaan mitkä ovat vastuukysymyksen rajat

sitten valtava ero on myös siinä millä asenteella valtiovarainministeri käy keskustelua eduskunnan budjettivallan ympärillä

herra puhemies

voiton maksimointi

tämä voiton maksimointi on ankarassa ristiriidassa kunnan toimialan kanssa

aivan niin kuin täällä hallituspuolueitten kokoomuksen ja vihreitten ryhmäpuheenvuoroista ilmi kävi ne ovat selonteon kanssa ristiriitaisia

miksi ette ole ryhtymässä minkäänlaisiin toimenpiteisiin vaikka valtiontalous on ihan vapaassa velkapudotuksessa

kunnan toiminta ajatushan on laadukkaitten palvelujen tuottaminen niin laadullisesti kuin määrällisestikin kunnan asukkaille voittoa tavoittelematta

asioiden monimutkaisuudesta johtuen ja niiden tulkinnanvaraisuudesta johtuen myös vastuukysymykset ovat usein todella epäselviä

yksi tällainen seikka on tullut viime aikoina esiin myöskin liittyen poliisin toimintaan kun sanotaan että nämä talousrikosjutut ovat pitkiä aikaa vieviä vaativat paljon tutkintaresursseja

sosialidemokraatit yrittivät vielä viime metreillä saada lain voimaantuloa lykätyksi sen tähden että lehtialalta oli sitä niin voimakkaasti toivottu että olisi saatu vielä vähän sopeutumisaikaa

te pelaatte vaalitaktisesti aikaa ja vältätte hallitukselle kuuluvaa vastuuta ja menette sammutetuin lyhdyin ensi kevään eduskuntavaaleihin

ja tämä voiton maksimointi tapahtuu useimmiten valitettavasti laadun kustannuksella

tämmöisen tuloksen sai huutamalla mutta tämä nyt on vaan muistikuva

aluehallintouudistus ajettiin kyllä rynnäköllä ja valtavalla vauhdilla läpi

milloin syytetään heikkoa suunnittelua milloin huonoa rakennustapaa tai milloin mustaa pekkaa tarjotaan kiinteistön käyttäjän kouraan että hän on taitamattomasti käyttänyt rakennustaan

esimerkiksi kouluruokailusta on tällainen laadukas lähiruoka lähestulkoon putoamassa pois ja nämä ovat kyllä sellaisia asioita että näihin pitäisi voida puuttua

siinä olisi vähän voinut kuunnella asiantuntijoita vähän pidempään ja testata ajatuksia

sen vuoksi kuuleman mukaan että meillä lainsäädäntö edellyttää poliisilta tällaista tutkintapakkoa että on tutkittava asianomaisessa jutussa kaikki tutkintahaarat se vaatii paljon tutkintaresursseja ja se vie paljon aikaa

viime eduskuntavaaleissa oli muuten korkeasuhdanne nyt on lama ja eduskuntavaaleja tulisi siis aikaistaa koska olosuhteet ovat dramaattisesti muuttuneet

sitten olen hämmästellyt sitä kun keskustelussa on myöskin kosketeltu sellaista vaihtoehtoa että kun lehdistö tarvitsee sitä tukea joiltakin osin niin sinne olisi lähdetty rakentamaan harkinnanvaraista läpinäkyvää tukijärjestelmää että tämä ei lehtialalle kelvannut vaan he pitivät kiinni siitä että pitää säilyttää nollaverokanta yleisesti kaikilla

tämä oli yksi esimerkki vaan on paljon muita joissa tämä ontuu edelleen

aivan liian usein tämä luu jää yleensä sen tahon kouraan joka tuntee vähiten rakennusalaa tai rakennustekniikoita

tältä osin kuin kysymys on paras hankkeesta vauhti on siis hidastunut lähes pysähtynyt ja hallituksella on siinä oma merkittävä vastuunsa

mutta mittarina tässä minun mielestäni toimivat kaikkein parhaiten ne ihmiset jotka yksin sinne yön selkään joutuisivat sitä postia jakamaan hehän tuntevat tämän asian

ruotsissa on keskitytty oleelliseen

jos tämä tieto olisi paljastunut heti viime vaalien jälkeen niin olisi hyvin todennäköistä että vaalit olisi välittömästi uusittu koska se oli niin törkeätä menettelyä

kiinnitän huomiota kielikysymyksiin

yleensä rakennuttajalla ei ole tätä taitoa

kun he ovat joukkovoimalla tämmöistä liikahdusta tämmöistä siirtymää vastaan niin heidän tunteitaan heidän kokemuksiaan meidän pitää kunnioittaa

kun tässä salissa puhutaan kielellisestä tasa arvosta niin yleensä puhutaan siitä että ruotsinkieliset palvelut on turvattava

ei ole pakottavaa ja kun heillä on tällainen oikeus keskittyä oleelliseen prosessit ovat lyhyitä tutkitaan isoja juttuja ja siellä sitten myös kruunu saa paremmin ja nopeammin sen mikä kruunulle kuuluu

ja on joskus jopa niin että rakennuttajalla on ihan täysi työ löytää hyvä valvoja osaava luotettava ahkera

suomessa on paljon kuntia joissa tilanne on päinvastoin

me olemme sekä ed

miten hallitus huolehtii näiden kuntien palveluista joissa suomenkieliset ovat vähemmistönä esimerkkinä vaikkapa raaseporin uusi tuore kaupunki

tässä voisi olla yksi toimenpide joka lainsäädäntöpuolella kannattaisi meidänkin tehdä

valvojaan on lähestulkoon kaikkien rakennuttajien tukeuduttava ja siinä on hyvin tärkeä nivelkohta

sitten olen valtavasti hämmästynyt että niin paljon kuin minulla on ollut yhteyksiä yrittäjiin ja viime aikoina nimenomaan puhelin on soinut toisinpäin minulle päin on soitettu niin ykkösasia on ollut että torjukaa kaikin tavoin yleisen arvonlisäveron korotus

talousrikoksia voitaisiin tutkia tältä pohjalta että naurisvarkaita ei välttämättä niin kovin tarvitsisikaan jahdata vaan keskityttäisiin oleelliseen

eli pelkistäen sanottuna rakennuttajalla on maksimivastuu tästä rakentamisesta ja kuitenkin yleisesti ottaen hänellä on vähiten siitä substanssista tietoa ja taitoa

mutta siitä meidän ei kannata varmaankaan täällä kiistellä koska suuret työntekijäjoukot ovat sellaista siirtymää vastaan ja he tietävät tilanteen ihan tarkkaan

minun on kyllä heitä uskominen

yrittäjät itse tietävät mikä on heidän työnsä kannalta tärkein ja merkittävin asia

vakava signaali sisältyy siihen että vaikka määrällisesti sisäilmaongelmia esiintyy eniten yksityisissä kiinteistöissä niin suhteellisesti ottaen ongelmia esiintyy eniten julkisissa tiloissa

yhtä argumenttia kohtaan vain esitän täältä kommenttini

tämä kertoo jotakin

tehdäänkö tahallaan julkiselle puolelle vähän huonompaa laatua vai eikö julkisella puolella osata käyttää rakennuksia

tätä hämmästelen puhumattakaan siitä että se on erittäin rankka niille joilla ostovoima on minimissä joiden käytettävissä olevat tulot ovat pienet

siltä osin kun jotkut väittävät että toimenpide olisi jotenkin ympäristöystävällinen hyvät kollegat valtiovarainvaliokunnan verojaostossa kuultujen asiantuntijoitten mukaan suomessa ei ole koskaan poltettu turvetta niin paljon kuin nyt ja kaikki se turve menee kattiloihin mitä suinkin jostain vaan kerättyä saadaan